sellaisessa tilanteessa jossa henkilöä ei ole otteen pyytämishetkellä tuomittu rikoksesta esimerkiksi sen vuoksi että rikos ei ole paljastunut tai se on vielä tutkinnassa rikosrekisteriotteessa ei ole merkintää rikoksesta

tässä suhteessa lakivaliokunta pitää erityisen myönteisenä esityksessä ehdotettua säännöstä siitä että vapaaehtoistoimintaa järjestävän on luotava toimintaansa koskevia ohjeita ja menettelytapoja alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimista

lakivaliokunta ei ole ryhtynyt käsittelemään kysymystä rekisteröityjen parien oikeudesta yhteisadoptioon koska tätä kysymystä ei ole hallituksen esitystä valmisteltaessa arvioitu

erityistä huomiota lakivaliokunta on kiinnittänyt ehdotukseen siitä että rikostaustaotetta voidaan pyytää kun vapaaehtoistehtävän järjestäjä on antamassa vapaaehtoiselle laissa tarkoitetun tehtävän

tässä suhteessa sääntely ei poikkea työ ja virkasuhteisten rikostaustan selvittämisestä koska kyseisen lain mukaan rikostausta selvitetään kun henkilö ensimmäisen kerran otetaan tai nimitetään työ tai virkasuhteeseen taikka annetaan henkilölle ensimmäisen kerran lain soveltamisalan mukaisia tehtäviä

sitä miksi yhteisadoptiota ei mahdollisteta avopareille lakivaliokunta perustelee erityisesti sillä että avioliiton oikeusvaikutukset ovat nykylainsäädännön mukaan avoliittoa turvaavammat

lakivaliokunta katsoo että tässä vaiheessa on aiheellista rajata rangaistava seksuaalinen häirintä koskettelua sisältäviin tilanteisiin ja laajentaa rangaistavuutta tarvittaessa vasta kun on nähtävissä millaiselle vakavuusasteelle rangaistavuuden kynnys käytännössä asettuu

valiokunta ei ole mietinnössään ehdottanut muutosta esitettyyn ratkaisuun mutta pitää välttämättömänä että jatkovalmistelussa selvitetään lain muuttamista siltä osin että rikostaustaotteen voisi pyytää myös muissa tilanteissa kuin otettaessa vapaaehtoista ensimmäisen kerran tehtävään

niin ikään jatkossa tulisi pohtia myös muita lainsäädännöllisiä ja käytännön toimenpiteitä joilla voidaan estää lasten turvallisuutta vaarantavista rikoksista tuomittuja toimimasta lasten parissa

tämä tarkoittaa nykyisen lainsäädännön mukaisesti sitä että lapsi pääsääntöisesti sijoitetaan perheeseen jossa hän saa adoptiovanhemmikseen miehen ja naisen jotka ovat avioliitossa keskenään

hallituksen esityksessä sukupuoliyhteyden määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi siten että sukupuoliyhteydellä tarkoitettaisiin myös peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon

tiedonkulun parantaminen ja kehittäminen nykyistä automaattisemmaksi tehostaisi lasten koskemattomuuden suojaamista merkittävästi

tämä taas johtuu siitä että adoptioasioita käsittelevä lautakunta ja muut adoptioasioihin liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään sosiaali ja terveysministeriöstä sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastoon

tämä johtuu siitä että miehen sukupuolielimen ottaminen suuhun tai muuhun ruumiin aukkoon ei ole yleiskielen mukaisesti miehen sukupuolielimeen tunkeutumista

arvoisa herra puhemies

valiokunnan mukaan säännöstä on siten perusteltua edellä todettujen näkökohtien perusteella täsmentää siten että siitä käy yksiselitteisesti ilmi että sukupuoliyhteytenä rikosoikeudellisessa merkityksessä pidetään myös toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään edellä todetusti muutettuna

perusteluissahan lukee varsin selkeästi se että rangaistusvastuun ulkopuolella olisi edelleen soutuvene eli soutaen tai meloen tehty myöskään ammattimainen liikenne ei tähän tämän määritelmän mukaan kuuluisi

mutta aina tässä kohtaa haluan kuitenkin muistuttaa siitä että rikoslaki on kuitenkin erittäin järeä väline

rangaistusten ankaroittamiseen liittyen valiokunta pitää erityisen tärkeänä että rangaistusten täytäntöönpanossa vähennetään uusiin rikoksiin syyllistymisen riskiä tätä varten laadituilla toimintaohjelmilla

sitä tulee käyttää mutta sitä tulee käyttää harkiten ja tarkkaan pohtien missä kohtaa ja perusteluille pitää olla silloin hyvin vahva olemassaolo

arvoisa herra puhemies

elsi katainen tuossa viittasi aikaisemmin säilytyspykälään ja valiokunta on jättänyt sen pois tästä lopullisesta ratkaisustaan

voin itse myös rehellisesti todeta että siinä vaiheessa kun hallituksen esitystä on valmisteltu sitä on pidetty lievästi ongelmallisena ja alkuvaiheessa pohdin itsekin pitäisikö se jättää tarkempaan harkintaan

toki tietenkään emme tule ottamaan kakkosvaiheeseen sitä minkä eduskunta ja valiokunta on kertaalleen hylännyt mutta pyrimme löytämään siellä myös selkeästi lisäkeinoja siihen että säilytys olisi mahdollisimman asianmukaista siihen kiinnitettäisiin huomiota ja todellakin olisi niin että niitä ei ainakaan ryöstöjen yhteydessä päätyisi niin herkästi tuonne laittomien aseiden markkinoille

laittomista aseista sen verran että jos halutaan sanktioita lisätä se liittyy rikoslakiin ja rikoslaki ei ole sisäasiainministeriön valmisteluvastuulla olevaa lainsäädäntöä

mutta kun lupa on annettu harrastusperusteella toistaiseksi voimassa olevana niin on varsin luontevaa että kun peruste on harrastus niin sen harrastuksen tulee myös jatkua

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä on kyse neuvoston puitepäätöksestä jonka tavoitteena on ehkäistä ja ratkaista toimivaltaristiriitoja unionin jäsenvaltioiden välillä rikosoikeudellisissa menettelyissä

esityksen tarkoittama jäsenvaltioiden välinen yhteistyö koskee tapauksia joissa rikosoikeudellinen menettely on tarkoituksenmukaista keskittää yhteen jäsenvaltioon

tässä on noussut kysymyksiä myös metsästyksestä ja oikeastaan ed

arvoisa puhemies

eli tieto joka tulee on välittömästi käytettävissä ja sen jälkeen tuhottava jos siihen ei ole mitään erityistä syytä tai laillista pykälää jonka perusteella rekisteriä voidaan ylläpitää

olen erityisesti lähtenyt siitä että nuorten metsästysharrastus tulee voida sallia siltä osin kun direktiivi antaa siihen mahdollisuuden ja sikälihän meille on tulossa lainsäädäntöön uusi lupaperuste eli huoltajuus

päätöksen esitutkinnan siirtämisestä toisesta jäsenvaltiosta suomeen tekisi hallituksen esityksen mukaan tutkinnanjohtaja saatuaan syyttäjän suostumuksen

ehkä tässä on syytä kuitenkin viitata siihen mikä on ajokorttilainsäädännön yhteydessä tehty eli siihenhän liittyy myös lääkärin ilmoitusvelvollisuus ja uskon että kun niitä pykäliä tarkastellaan varmasti löytyy erittäin hyviä käyttökelpoisia osia myös toteuttaa niitä tämän lainsäädännön yhteydessä

sen takia on tietysti erittäin tärkeää että muun muassa suojelupoliisin osalta tällä hetkellä poliisihallitus ja poliisiylijohtaja selvittävät mistä oikeastaan on kyse

kuitenkin jos rikoksen tutkiminen suomessa edellyttäisi valtakunnansyyttäjän syytemääräystä esitutkinnan siirtämisestä suomeen päättäisi syyttäjä

on selvää että vastuu säilyy aina poliisilla

tärkeintä tässä koko esityksessä on ollut se mihin varmasti valiokuntakin on pyrkinyt että mahdollisimman moni tieto tulisi poliisille lupaharkintaa varten

mutta aina tietysti tällaiset kysymykset otetaan hyvin vakavasti ja katsotaan mitä niiden takaa mahdollisesti löytyy vai löytyykö sieltä sitten mitään erityistä

lakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemykset toimivaltaisesta viranomaisesta olivat erisuuntaisia

eli silloin voidaan mahdollisimman hyvin varmistua siitä että ei myönnetä asetta sellaisille henkilöille jotka eivät tavallaan täytä niitä pykäliä joiden perusteella voidaan turvallisesti heille aselupa ja aseen hallussapito ja hankintaoikeus myöntää

lakivaliokunta kuitenkin päätyi asiaa harkittuaan puoltamaan esitystä koska se on käytännönläheinen ja siinä on pyritty antamaan toimivaltaa sekä syyttäjälle että tutkinnanjohtajalle

mutta ehkä yhteiskunnallisesta näkökulmasta kuitenkaan jos pohdimme hieman laajemmalti työpaikkakiusaamista en pidä lainkaan huonona että siitä keskustellaan julkisuudessa yleisellä tasolla koska luulen että aika moni on kuitenkin tällaista joutunut elämässään kokemaan

olennaistahan on tietysti näiltä osin se että käytössä on mahdollisimman laaja asiantuntemus ja näkemys silloin kun näitä päätöksiä käytännössä tehdään

en kyllä tiedä mihin miljooniin hän viittasi koska tämä on yhdessä poliisihallinnon kanssa tämä on yhdessä poliisin kanssa valmisteltu lakiesitys ja he ovat tässä tiukasti mukana

lakivaliokunta ehdottaa lakiehdotukseen kahta muutosta

se ei ole tietenkään sellaista mitä suomalaiseen työelämään on hyvä jättää vaan se pitää pyrkiä poistamaan ja löytämään siihen myös aivan konkreettisia ratkaisuja

eli tässä on arvioitu myös kustannuksia siltä osin

pykälän pääsääntö on että siirrettäessä esitutkinta tai syytetoimet suomesta toiseen jäsenvaltioon on rikosasian asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen siirtämistä koskevan päätöksen tekemistä

mauri salolle minun on kyllä todettava että en kyllä yhdy näihin hänen synkkiin käsityksiinsä siitä että poliisi ei tule ja poliisia ei näy

asianosaisen kuulemisvelvoite ei kuitenkaan ole ehdoton vaan kuulemisesta voidaan esityksen mukaan luopua jos se aiheuttaa merkittävää viivästystä

en tiedä ihan tarkkaan joka ikisen kunnan tilannetta

tämä johtuu siitä että käytännössä rikosasian siirto voi tulla arvioitavaksi sellaisessa esitutkinnan vaiheessa ettei rikoksesta epäillylle ole ollut mahdollisuutta ilmoittaa tutkinnasta

se on tietysti sikäli harmillista että kun aina itse toivoo että voisi tuoda mahdollisimman seikkaperäisesti valmistellun hallituksen esityksen se ei välttämättä ole mahdollista jos aikataulutus on ollut hyvin tiukka

oikeastaan viitaten vielä hyvin lyhyesti ed

jos esitutkinnan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon tulisi tällaisessa tilanteessa harkittavaksi epäillyn kuuleminen esitutkinnan siirrosta toisi ilmi rikosepäilyn ja salaisen tiedonhankinnan mikä puolestaan voisi vaarantaa tutkittavana olevan rikoksen selvittämistä

zyskowiczin esille nostamaan asiaan kriminalisointikysymykset ja rikoslaki kuuluvat ministeri braxille ja koska hän ei ole tässä salissa enää läsnä en lähde ottamaan rikoslakiin hänen osaltaan kantaa

tähän on tehty kaikki mahdollinen työ poliisihallinnon sisällä lainvalmistelutyössä ohjeistuksessa mutta on aivan selvää että mitään ohjeistusta ei voi antaa yli lainsäädännön ja siksi on välttämätöntä että kaikki mahdolliset tärkeät muutokset kirjataan ampuma aselakiin ja lainsäädäntöön mahdollisimman ripeällä aikataululla

mitä tulee ed

tämän vuoksi valiokunta ehdottaa että rikoksesta epäillyn kuulemisesta voidaan luopua myös jos kuuleminen merkittävästi vaarantaisi kyseisen rikoksen selvittämistä

eli en pidä kyllä kovinkaan järkevänä sitä että avaamme kaikkia niitä kysymyksiä joita edeltäjäni aikana on tehty koska siellä ei ole kovin kunniakasta listattavaa

arvoisa puhemies

eli tarkoitus tässä on ollut nimenomaan parantaa ihmisten turvallisuutta ja ehkäistä siten että meidän ei tarvitsisi enää kokea sitä kolmatta mikä ainakin minulle esittelevänä ministerinä on kaikkein tärkein ohjenuora

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

peruslähtökohtahan tässä on se että siirrymme kolmiportaisesta hallinnosta kaksiportaiseen joka selkeästi parantaa johtamisjärjestelmää ja myös selkeyttää tulosohjausta

lähtökohtanahan tässä on se että poliisihallitus toimii paitsi helsingissä joka on päätoimipaikka myös kolmessa alueellisessa pisteessä eli turussa oulussa ja mikkelissä kuten tuossa jo totesinkin

niiden aluehallintovirastojen osalta joissa ei ole omaa poliisin vastuualuetta niissä aveissa joissa on poliisin vastuualue hoidetaan myös tämän toisen alueen toiminnot